me kaikki tiedämme talouden realiteetit ja sen että poliittinen liikkumavara tuntuu aina kapeutuvan silloin kun on taloudellisesti tiukat ajat

mutta tuettava on myös korkealaatuista koulutusjärjestelmää ja panostettava sellaiseen osaamiseen joka koulutuksen ja tutkimuksen kautta avaa meille mahdollisuuksia toimia arktisen osaajan huippumaana

kysyn ministeriltä mitä suunnitelmia hallituksella on suomen arktisen osaamisen edistämisen suhteen ja miten hallitus aikoo varmistaa että suomesta tulee arktisen osaamisen huippumaa

pohjoismaiseen yhteiskuntaan kuuluu keskeisesti se että heikommista pidetään yhdessä huolta valtiona eikä kenenkään elämää ja tulevaisuutta aseteta ainoastaan hyväntekeväisyyden varaan

salikeskusteluissamme ja erilaisista malleista puhuessamme tulee kuitenkin muistaa se että yksittäisen kunnan kantokyvystä ja väestöpotentiaalista riippuu nyt se millaiseksi terveyspalvelut koko maassamme jatkossa muodostuvat

laadukkaat ja toimivat terveyspalvelut vaativat taloudellisesti ja väestöllisesti riittävän vahvan kunnan

arvoisa puhemies

vaikka näkymien odotetaan ensi vuonna jo siis hieman paranevan emme pääse mihinkään siitä tosiasiasta että yhteiskuntaamme vaivaa yhä talouden kolmoishaaste

ikärakenteen muutos teollisuuden rakennemuutos ja julkisen talouden alijäämä ovat seuraavien vuosien suuria haasteitamme

yhden vuoden budjetissa voidaan tehdä toki vain tietty rajallinen määrä toimia vallitsevaan tilanteeseen sopeutumiseksi

teollisuuden toimintaedellytyksiä ei saa heikentää vaan meidän on huolehdittava siitä että eri alojen teollisuudella on jalansija myös huomispäivän suomessa

huoli on kuitenkin syvä esimerkiksi rikkidirektiivin ja senkaltaisten säädösten tuomista lisäkustannuksista kansallisista kompensaatioista huolimatta

se on kuitenkin oikeanlainen suunnatessaan rahoja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentulosta huolehtimiseen ja ikäihmisten hyvinvointiin

lain mukaan toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö joka ei voi saada tarpeiden mukaista toimeentuloaan ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan muista tuloista tai varoistaan häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla

edustaja niikko edellisessä puheenvuorossaan sanoi että panokset ehkäisevään lastensuojeluun eivät ole riittäviä ja ministerikin siihen ansiokkaasti vastasi

työmarkkinatuki ja asumistuki eivät pääsääntöisesti riitä yksin asuvan kuukausittaisiin menoihin vaan hän on ollut oikeutettu lisäksi vielä toimeentulotukeen

itsekin haluaisin sanoa että edustaja niikko oli oikeassa siinä että ensi vuoden budjetin lisäys ehkäisevään lastensuojeluun on vasta alku oikeaan suuntaan eikä missään nimessä ratkaise perheiden tarpeita

tästä sosiaalisesta vastuunkannosta haluan kiittää hallitusta

kun panostuksia ehkäisevään työhön sitten tehdään kunnolla tarkoittaa se puuttumista nykyisiin rakenteisiin ja raskaiden laitospalveluiden asteittaista purkua

jos panoksia keskitetään varhaisen vaiheen palveluihin kuten kotihoitoon ja palvelutaloihin sillä tavoitellaan palvelutarpeen laskua sieltä raskaammasta hoidosta

taloudellisen tuen korotuksen lisäksi toivonkin että maahamme saataisiin kattava ja toimiva perhepalvelujärjestelmä josta avioeroa harkitsevat pariskunnat voisivat saada apua parisuhteen ongelmiin ennen eroa

valitettavasti päättäjät harvoin kuulevat tätä viestiä tai jos kuulevat eivät uskalla tehdä niin isoja taloudellisia satsauksia kuin se edellyttäisi

arvoisa puhemies

edustaja filatov kuitenkin tuossa aikaisemmin jo mainitsi siitä että joskus käy niin että vaikka tavoite on tärkeä ja saamme vielä lain tasolla säädettyä hyvän tavoitteen niin sitten se ei muutu kyllä siellä kentällä lihaksi

se ei ole koskenut kaikkia mutta käytännössä kuitenkin aika usein kuulee työpaikoilta viestiä siitä että harvoin pystytään tällaisia räätälöityjä työaikoja tekemään vaikka esimerkiksi terveydellisesti nähtäisiinkin niiden olevan tarpeellisia

toivonkin siis että käytännössä nyt tämän tulevan lainmuutoksen toteutumista seurataan huomattavasti paremmin kuin nykyisellään on seurattu

toisissa töissä joissa työskennellään itsenäisesti pystytään myös räätälöimään työaikaa aivan erilaisesti kuin esimerkiksi tehtaissa tai vuorohoito paikoissa joissa kolmivuorolla pyöritetään jatkuvasti sen paikan toimintaa

esimerkiksi hoiva alalla on vaikea yhtäkkiä kolmivuorotyöstä siirtyä esimerkiksi kaksivuorotyöhön räätälöidä vain muutamille henkilöille tällainen työaika

toivonkin että valiokuntakuulemisessa esille nousee myös erilaisia toimintamalleja jotka sitten ohjaisivat ja antaisivat työnantajille malleja siitä miten pystytään joustavasti ottamaan huomioon nämä työntekijöitä koskevat riskit ja havaitut haitat systemaattisesti

sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on saada nykyistä vahvempia yksiköitä turvaamaan sosiaali ja terveydenhuollon palvelut samantasoisina joka puolella suomea

raportissa kerrotaan että yksistään itä suomessa kolme neljästä alueen kunnista on sellaisia joissa lastensuojelussa työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä on kolme tai vähemmän

haluaisinkin kysyä ministeriltä

onhan uudistuksen tarkoituksena vahvistaa lastensuojelun laatua ja toimintaa alueilla ja luoda rakenteet joissa pystytään tekemään myös ennalta ehkäisevää työtä

arvoisa puhemies

hallitus haluaa sosiaali ja terveysuudistuksessaan taata sen että vahvoissa peruskunnissa kaikille kuntalaisille pystytään turvaamaan laadukkaat lähipalvelut

olemme nykyisessä kehityssuunnassa tulleet siihen pisteeseen jossa jo valtaosa suomalaisista sanoo että kaikkea ei pidä yksityistää ja kilpailuttaa

tämä tuntuu nykyisin kunnissa unohtuvan yksityistämispäätöksiä tehtäessä

kustannusten pitkän aikavälin ennakoivaa vertailua onkin hyvin vaikea tehdä mutta päätöksiä tehtäessä pitää kuitenkin kyetä näkemään koko kokonaisuus myös pitkällä aikavälillä

kilpailu sosiaali ja terveyspalvelumarkkinoilla suomessa kiihtyy yhä ja jo lähitulevaisuudessa sosiaali ja terveyspalvelut voivat olla suomessa laajalti suuryritysten hallussa

arvoisa puhemies

lakivaliokunta käsitteli tätä lakiesitystä laajasti ja valiokunnan puheenjohtaja holmlund myöskin kertoi täältä seikkaperäisesti monesta eri yksityiskohdasta

taloudesta puhuttaessa sen kautta tulevaisuutta arvioitaessa ja linjauksia tehtäessä on epäreilua sanoa että faktat asettavat meidät pakon edessä tekemään niin tai näin

on ymmärrettävää että kuntavaalien alla ihmiset ovat kärsimättömiä ja haluaisivat keskustella jo olemassa olevasta mallista mutta hallituksen politiikkaa ei voi tehdä kuntavaalien aikataulun mukaan näin tärkeässä asiassa

kuitenkin muutamia kysymyksiä edelleen jäi ainakin itselleni mieleen vielä jatkoselvitettäväksi tai oikeastaan seurattavaksi kun tämä laki nyt sitten etenee tuolla kentällä

jokainen puolue ja poliitikko tekee asiantuntijoiden arvioista omia johtopäätöksiä ja sen myötä myös linjauksia siis poliittisia valintoja omien arvojensa pohjalta

järjestelmää on muutettava jotta terveyserot saadaan kaventumaan julkisten terveyspalvelujen laatu ja saatavuus saadaan nousemaan ja yhtäläinen varallisuudes ta riippumaton terveydenhuoltojärjestelmämme saadaan suomessa säilymään

tiedetään että jo nykyisellään velkaneuvonta on ollut erittäin tiukilla ja tämä tuo kyllä täysin uuden tehtävän johon velkaneuvonnassa pitää olla aikaa niin etteivät myöskään aikaisemmat tehtävät kärsi

minua häiritsee se että monet hallituspuolueiden kansanedustajat ikään kuin ulkoistavat oman arvonsa sanoen että nämä päätökset pitää nyt vain tehdä niin kuin äskenkin kuulimme valitettavasti edustaja elomaa ehti jo poistua salista

tähän vaaditaan siis paljon perehdytystä ja koulutusta mutta siellä on esimerkiksi tällainen erityinen kysymys kuka ottaa vastuun yritystoiminnan kannattavuuden arvioinnista

jos jakaa arvot joiden pohjalta linjaukset tehdään miksi ei voi reilusti sanoa että nämä ovat päätöksiä joita minä kannatan ja haluan tehdä

tiedän itse toisesta työstä että aina ei ole helppoa saada ketään tahoa sanomaan onko yrityksen toiminta edelleen kannattavaa ja toivon että velkaneuvojat sitten tulevat jatkossa saamaan tähän tukea

edustaja lauslahden esille ottama asia suomalaisten terveyden edistämisestä on kannatettava ja tärkeä mutta itsekin haluaisin vähän kyseenalaistaa niitä keinoja joilla sitä terveyttä voidaan edistää

velkaneuvoja on tähän asti ollut asiakkaan edun ajaja ei velkojien etujen ajaja

tiukkaa talouslinjaa perustellaan usein sillä ettei jätetä velkaa tuleville sukupolville mutta samaan aikaan kuitenkin leikataan juuri heidän tulevaisuudestaan koulutuksesta sen myötä tulevaisuuden osaamisesta ja kokonaisuudessaan ihmisten hyvinvoinnista

nyt minä vähän pelkään että tämä velkaneuvojan perinteinen rooli tässä tulee vähenemään ja osa valiokunnan kuulemista asiantuntijoistakin nosti tämän asian esiin

neljä a talon mahdollinen sokerivero joka tulisi sitten tulevaisuudessa vastaamaan tähän tarpeeseen

velkaa poistetaan kyllä julkisesta taloudesta mutta samalla luodaan kansallinen osaamis ja hyvinvointivaje jonka kustannukset tulevat tulevaisuudessa korkojen kera maksettavaksi

minä olen täällä aikaisemminkin ottanut esille tällaisen esimerkin että jos aamupuuron päälle marjojen päälle laitan teelusikallisen sokeria niin teen mielestäni vielä terveyteni kannalta hyvän valinnan

jotta voisimme pärjätä myös tulevaisuuden globaalissa kilpailussa se edellyttäisi jopa koulutustason nostoa nykyisestä ja entistä spesifimmän osaamisen hyödyntämistä mitä ei voi saavuttaa näin mittavilla leikkauksilla

työllisyysasteen nosto edellyttää sitä että ketään ei jätetä kyydistä ja että kaikkien osaaminen voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla

me emme täysin vielä tiedä näitten keinotekoisten tuotteitten vaikutusta terveyteemme ja siksi tuntuukin kummalliselta että tämmöinen aito luonnontuote halutaan leimata aina pahaksi ja siinä kohtaa esimerkiksi nämä keinotekoiset aineet tuntuvat jotenkin olevan parempia vaihtoehtoja

se mikä tässä ja nyt kuitenkin eniten huolestuttaa on se vaikutus joka sosiaali ja terveyspalvelujen ja etuuksien leikkauksella ja asiakasmaksujen nostolla on ihmisten arkeen ja myöhemmin myös tulevaisuuteemme

minä itse uskon valistuksen voimaan enemmän kuin tällaisen yksisilmäisen verotuksen kautta terveyteen vaikuttamiseen

ensipohtimalla ja keskustelemalla vaikka tuolla toreilla tämän esityksen ajatus tuntuu jokseenkin ymmärrettävältä

viimeisen vuoden aikana on leikattu sairausvakuutuksen matkakorvauksia lääkekorvauksia lääkärin ja hammaslääkärin palkkion korvauksia sekä harkinnanvaraisen kuntoutuksen menoja

valistuksella on ennenkin saatu hyviä tuloksia ihmisten terveyden edistämisessä

silloin teimme edustaja rajamäen ja edustaja kiljusen kanssa keskustelualoitteen suomalaisen vakuutusoikeuslain ja järjestelmän toimivuudesta

mutta olen iloinen että nyt tänään asiasta voimme keskustella tässäkin salissa

totesin tuolloin että kansalaiskeskustelu ja julkisesti ilmaistu huoli vaatisi kansanedustajia tarkastelemaan vakuutusoikeuden toimintaa säätelevän lain toimivuutta ja ajanmukaisuutta ja nythän meillä on siihen oivallinen tilaisuus ja mahdollisuus

mielipiteitä voidaan ilmaista kohtuu helpoinkin perustein mutta kun kuuntelee asiantuntijoita kun perehtyy tähän itse asiaan ymmärtää että tässä on kyse paljon isommasta asiasta

kiitos tästä sekä ministeri henrikssonille että myöskin ministeri risikolle joka on omalta osaltaan ollut asiassa aktiivinen

minusta tuntuu siltä että esityksessä on muutoksia jotka ovat oikeaan suuntaan toki osaan muutoksista syyt lienevät ehkä ennemminkin taloudellisia mutta kuitenkin suurin muutostarve on se että meidän tulee pystyä lisäämään kansalaistemme oikeudentuntoa oikeustajua

ehkä keskeisin ja tärkein asia on lasten eriarvoisuuden kasvu joka lähestulkoon poikkeuksetta jokaisen asiantuntijan puheenvuorossa nousi esille

varhaislapsuuden merkitys sosiaalisen osaamisen kehittymisessä ja pedagogisissa taidoissa on kaikkien tutkimusten mukaan merkittävä

minusta itsestäni on tuntunut vaikealta ymmärtää sitä että hoitavat lääkärit antavat jollain tavalla vääriä lausuntoja ainakin vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreiden näkemykseen viitaten